mitä jos joku on jo heitä edellä ja vieläpä suomessa mutta ei pysty resurssien puutteesta johtuen viemään hankettaan eteenpäin tai sitten pelkää nesteen varastavan ideansa

perustuslakivaliokunnan enemmistö on todennut että jos evmn päätöksenteko olisi perustettu suurten euromaiden esittämän määräenemmistöperiaatteen varaan olisi suomella saattanut olla perustuslaillinen peruste jättäytyä pois hankkeesta

hajautettu energiantuotanto tuntuu olevan vielä toistaiseksi lapsenkengissä ja sellaiseksi se jääkin jos sen potentiaalia ei ymmärretä ja sitä ei tueta oikealla tavalla

suomen linja euromaiden talouskriisin hoitamisessa muuttuu ja tiukentuu

tähän selonteko vastaa lupauksella lisätä hajautetun energiantuotannon osuutta energiantuotannossa ja edistämällä lämpöyrittäjyyttä paikallisiin biomassoihin perustuvan energiantuotannon lisäämiseksi

pääministeri toi esille omassa puheessaan ja kaikki ministerit tähän saakka ovat tuoneet esille sen mitä tässä tavoitellaan tämän työllisyyden ja kasvun puolella

sen sisällä sitten joutuu tekemään paljon erilaisia toimenpiteitä on työttömyyden hoitoa on sitten tätä elinkeinopolitiikkaa mihinkä arvostamani edustaja ihalainen kiinnitti huomiota

turvesuotyömaat voidaan varustella ympäristöä kuormittamattomiksi

on aivan selvä asia että tähän pitää puuttua

pitää auttaa ihmisiä työllistymään ei passivoitumaan

arvoisa puhemies

täällä edustaja korhonen valiokunnan puheenjohtajana käytti puheenvuoron jokin aika sitten siitä että täällä ei ole käyty kovinkaan korkeatasosta keskustelua

suomen suurimmat uhat ovat suomen valtion velkaantuminen veronmaksutaakan kasvu yritysten kulutaakan kasvu aaa luokituksen alentuminen sodat ja muut kriisit sekä verotaakan kasvu

tässä ei olla ihmisten kimpussa ei kiusata ihmisiä

minusta tämä on ollut korkeatasoinen ja siinä mielessä otin tämän viimeisen puheenvuoroni tähän keskusteluun että tiputan tätä keskustelun tasoa hieman alemmas

turvetta voidaan nykymenetelmillä hyödyntää monella tavalla ottamalla siitä talteen arvokkaita teollisuuden raaka aineita ja öljyjä ennen polttamista

ministeri kiuru te sanoitte että ei ollut mahdollisuuksia jättää pientaloja ulos tästä laista ja myös sen että olemme sitoutuneet eun ilmastotavoitteisiin

sen takia on vuoropuhelu

täällä on moneen kertaan hallitusohjelmassa mainittu

eikö meidän viimeistään nyt olisi syytä irtaantua maksuvelvollisuudesta ja miettiä uusia selviytymiskeinoja ja ajaa suomen etua

arvoisa herra puhemies

täällä on kärkihankkeita työn vastaanottamista ja sitten vielä kannustinloukkuja puretaan vuoropuhelussa työelämän osapuolten kanssa

joskus ihmettelen tätä vaikka suomi on siellä ytimissä ja niissä pöydissä joissa näistä asioista päätetään mutta toisaalta arvoisa puhemies en ihmettele enää kovin usein

arvoisa herra puhemies

näin illan pimetessä täytyy sanoa että edustaja mölsä tyhjensi pajatson ja kun liikutukseltani pystyn kannatan hänen loistavaa esitystään

ennen polttamista puusta on otettava talteen mahdollisimman paljon arvokkaita teollisuuden raaka aineita ja puuöljyä

kansalaiset ja toimijat kokevat turvallisuuden hyvin eri tavoin

ikä asuinpaikka elämäntilanne terveys ja moni muu asia vaikuttavat suuresti siihen kokeeko ihminen olonsa turvalliseksi vai ei

tähän kataisen hallitus ei pysty

suuremmasta puun tuotosta myös metsänomistaja hyötyy

voitte olla aivan varma että ymmärrän tämän tuskan ja itsekin olen tuskissani kun joutuu kipeitä asioita esittelemään ja tuomaan esille mutta se on pakko tehdä kun on jäänyt tekemättä

arvoisa herra puhemies

poliisitoimi on tärkeä osa sisäistä turvallisuutta näkyvä osa jonka toimintatavat ja resurssit vaikuttavat ehkä eniten turvallisuuskokemukseen

stora enson toimitusjohtaja karl henrik sundström on todennut viime kesäkuussa talouselämä lehdessä ettei yhteisöveron tasolla ole yhtiölle suurta merkitystä

ennaltaehkäisyssä kiinni jäämisen riski on yksi tärkeä tekijä

poliittinen omistajuus on puuttunut sitoutuminen on puuttunut tärkeysjärjestys eli prioriteetti on mennyt sekaisin on aloitettu jotakin jätetty kesken tehty palasina on yritetty haukata liian isoja palasia kerrallaan kuten esimerkiksi kunta ja sote uudistus

kyberturvallisuudesta ei puhuta turhaan

rikollisuus on siirtynyt verkkoihin

tietoverkkojen osalta valtio on jättänyt ihmisten turvallisuuden lähes yksinomaan ihmisten omaksi tehtäväksi omasta kukkarosta maksettujen turvaohjelmien hankinnan varaan

mielestäni yhteiskunnan tietoyhteiskunnalliseksi lupaukseksi ei riitä huippunopean kaapelin saaminen kylille vaan siihen pitäisi myös liittää edullisten turvaohjelmien paketointi

herra puhemies

asunto ja pyörävarkaiden kiinnijäämisriski on hyvin pieni

omien tehtäviensä alasajolla valtio pakottaa ihmiset hoitamaan myös omaisuuden ja hengen turvaamisen itse kun poliisia ei näy eikä kuulu varsinkaan harvaan asutulla seudulla

joko hallitus ei ole pystynyt luomaan mielikuvaa turvallisesta ja hyvästä suomesta tai viesti ei ole mennyt perille tai hallitus on alisuoriutunut tehtävästään

kyllä se näin on että tässä mustavalkoisuutta voi katsella vähän joka kantilta eli me katsomme kyllä tätä niinpäin että nyt on katsottu mustavalkoisesti vain sieltä toiselta puolelta

kun turvallisuushuoleen liitetään huoli työstä ja toimeentulosta terveyspalvelujen saatavuudesta tai terveestä ja turvallisesta lasten kasvuympäristöstä synnytetään turvattomuutta joka pahimmillaan kumuloituu erilaisina lieveilmiöinä syrjäytymisenä mellakoina ja rikollisuutena

ja eihän tämä meidän vastalauseemme ja hylkyesityksemme perustu mihinkään pelkkään omaan ideologiaan vaan asiantuntijakuulemiseen jossa me kyllä vakuutuimme siitä että nyt säädetään turhaa lakia

olen huolissani suomen tulevaisuudesta myös tästä turvallisuusnäkökulmasta katsottuna ja niin ovat meihin yhteyttä ottaneet kansalaiset joiden huolesta tämä välikysymys lähti liikkeelle

talousvaliokunnan lausunto oli hyvä se oli kriittinen

siinä itse asiassa tuotiin juuri niitä ongelmia esille ja sitten kuitenkin todettiin että loppujen lopuksi tuntuu siltä että tämä hyväksytään tämä on tässä

arvoisa herra puhemies

valtiontalous on kuten jokainen ymmärtää valtavien haasteiden edessä

taloudenhoidossa niin oman kotitalouden kuntatalouden kuin valtiontaloudenkin suhteen on olemassa tietyt pelisäännöt jotka soveltuvat kaikkiin edellä mainittuihin yhtä hyvin

eri mieltä ollaan tavoista ja kohteista

arvoisa puhemies

pelottelu perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin vaikutuksista työllisyyteen negatiivisella tavalla on aika lailla kaksinaamaista touhua

kuntataloudessa ja valtiontaloudessa verotuksen merkitys on olennainen

sieltä tämä ajatus on meillekin tullut

me olemme ottaneet suoraan hallituksen omista papereista tämän idean ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnyksen laskemisen takia olemme esittäneet tämän arvonlisäveron alarajan tuntuvan korotuksen huojennusta ja mitä tulee sitten tähän jatkuvaan keskusteluun tästä kela maksun palautuksesta niin sekin on valtiovarainministeriön omista laskelmista otettu

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies